arvoisa herra puhemies

aihepiiri ansaitsisi kuitenkin laajapohjaisempaa pohdintaa jotta tilanne voisi kokonaisuudessaan mennä huomattavasti paljon parempaan suuntaan

pitkälti ongelma on siinä että metsätaloudessa toimivat organisaatiot ovat muuttaneet toimintatapojaan niin että toimintoja ulkoistetaan alihankkijoille ja alihankintaketjuille

epäilyksiä on kuitenkin noussut kulttuurimaisemien kohtalosta näitä lausuntoja lukiessa ja tähän pitää myös valiokuntatyössä pystyä paneutumaan ja kiinnittämään huomiota

hallituksen esitys yhdenvertaisuuslaiksi muodostaa tärkeän kokonaisuuden jolla lähdetään päivittämään lakeja jotka koskevat ihmisten perusoikeuksia

yhä kasvava trendi vaikuttaa kuitenkin olevan että yrittäjien joukossa on toimijoita jotka eivät kykene taikka eivät edes halua kantaa loppujen lopuksi yhteiskuntavastuitaan

kokonaisuus on kattava ja uudistukset käsittävät useita eri lakeja

tämä kielteinen yhteiskuntavastuiden välttelemiseen tähtäävä harmaata taloutta ruokkiva toimintamalli paitsi hidastaa innovaatiokehitystä myös estää todellisen terveen yritystoiminnan kehittymisen metsäpalveluihin ja puun korjaamiseen

yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää

velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta laajennetaan voimassa olevaan lakiin verrattuna

syrjintä olisi kuten nykyisinkin kiellettyä muun muassa iän alkuperän kansalaisuuden kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden seksuaalisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

kyseinen laki tulee muun muassa meille työelämä ja tasa arvovaliokuntaan käsittelyyn ja olen todella tyytyväinen että yhteistyössä muiden käsittelyvaliokuntien kanssa järjestämme myös julkisen kuulemistilaisuuden heti pääsiäisen jälkeisellä viikolla tästä kyseisestä lakipaketista

hyvät kollegat

työntekijälle joka tekee vuokratyötä puhtaasti omasta tahdostaan ja toisaalta vuokratyötä käyttävälle yritykselle joka toimii asianmukaisesti vuokratyöjärjestelmä on varmasti ihan toimiva ja hyödyllinen

silti ajateltaessa asiaa työmarkkinoiden kannalta on todettava että vuokratyö luo aina tietynlaista epävarmuutta ja epävakautta niin yksilötasolla kuin laajemminkin yhteiskunnassamme

samaten sillä on tietynlainen työsuhdetta pirstaloiva vaikutus kun valta ja vastuu johtamisesta ja työnantajavelvoitteista ikään kuin erotetaan toisistaan

vuokratyö on siis ongelmallinen järjestelmä vaikka kaikki osapuolet hoitaisivatkin velvoitteensa ja toimisivat vapaaehtoisesti ja vilpittömästi

työvoiman kohtaanto ongelmat ja yritysten toimintatapojen muutokset ovat viime vuosina merkittävästi lisänneet vuokratyövoiman käyttöä

kuoppa hyvin tomerasti täällä äskettäin totesi

vähintäänkin kyseenalaista on myös se että monet yritykset eivät ole valmiita satsaamaan rekrytointiprosesseihin vaan käyttävät surutta ainoastaan vuokratyövoimaa rekrytointikanavana

monella tapaa vuokratyöjärjestelmä eliminoi suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kymmenien vuosien ansiokkaan työn työmarkkinoidemme kehittämiseksi sellaiseksi kuin ne tänä päivänä ovat suurimmaksi osaa

vuokratyön myötä yhteiskuntamme ottaa jatkuvasti pitkiä harppauksia taaksepäin työntekijöiden kohtelussa ja nakertaa näin sitä luottamusta jolle taloutemme perustuu

kannatettavaa kaiken kaikkiaan mutta tietysti sen on tapahduttava taustatyön kautta jotta esimerkiksi

elintarviketurvallisuutta ei heikennetä

koen että tämä hallituksen esitys tähän tilanteeseen ei juurikaan parannusta tuo

vienninedistämisohjelma on tästä hyvä esimerkki hallituksen toimesta joka ollaan tällä vaalikaudella laitettu toimeen

huoleni kohdistuu myös siihen että monet alan työpaikat muun muassa lomitus ja metsänhoitotyö ovat siirtyneet ulkomaisen työvoiman hoidettavaksi

tässä samassa katoavat vuosisatainen osaaminen ja arvokkaat perinteet suomesta

arvoisa puhemies

toisin kuin työelämä ja tasa arvovaliokunnan enemmistö me sosialidemokraatit emme etenkään tässä taloudellisessa tilanteessa kannata työtoiminnan ja siitä kieltäytymisestä seuraavan sanktiojärjestelmän merkittävää laajentamista

laajennettaessa kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuutta ne jotka ilman pätevää syytä kieltäytyvät työtoimintaan osallistumisesta jäävät työmarkkinatuen ulkopuolelle tai heidän toimeentulotukensa perusosaa alennetaan

kalmarille toteaisin sen verran että jos käytin puheenvuorossani sanamuotoa hätkähdyttävät paljastukset kun sanoin että hätkähdyttävät paljastukset muun muassa sikatiloilla ovat lyöneet leimansa kotimaiseen ruokatuotantoon niin se ei ole kyllä sama kuin se että kuluttajan luottamus on nyt täysin mennyt

toimenpiteisiin osallistumisen tulisi olla houkuttelevaa joko siksi että se lupaisi työllistymismahdollisuuksien paranemista tai siksi että se olisi muutoin elämänhallintaa tukevaa mielekästä toimintaa

hyvät kollegat

onko mielestänne oikein että tämän tyylisiä kampanjoita tuetaan julkisin varoin

sosiaali ja terveysalan palvelujen kohdalla uusien järjestelmien käyttöönotto tulee tehdä maltillisesti

kunnat ovat jo nyt aivan eri suhteessa toisiinsa kuntouttavan työtoiminnan kohdalla

silti edelleen edetessämme meidän tulee noudattaa erityistä varovaisuutta

muun muassa edellä mainitun pohjalta on todettava ettei hallituksen esitys ole nykymuodossaan realistinen eikä myöskään inhimillinen usean ihmisen kohdalla

ongelmat tietosuojassa ovat aina varsin vakavia

siksi kaikille sosiaali ja terveydenhuollon tietojärjestelmille tulisi määrittää vaatimukset joiden on täytyttävä ennen kuin järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön

aina voi todeta että liian vähän ja liian myöhään

hallitus elää kuitenkin kiinni ajassa eikä epäröi tehdä parannuksia jo tehtyihin ehdotuksiin ja omiin päätöksiinsä

sähköisten järjestelmien hyödyntäminen on tärkeä kehityskulku

se että meillä on vielä sosiaali ja terveydenhuollossakin erilaisia järjestelmiä jotka eivät seurustele keskenään on ongelma niin tietosuojan kuin tehokkuudenkin kannalta ja ihminen potilas aina siinä sitten myös osittain kärsii

kaikkein tervetulleimmat esitykset koskevat mielestäni lääkärihelikopteritoimintaa ja veteraanien kuntoutusta niin kuin täällä on monissa puheenvuoroissa tullut tänään esille

sosiaali ja terveysvaliokunta on korostanut mietinnössään miten tärkeää on että potilasta hoitavalla ammattihenkilöllä on kanta palvelujen kautta saatavilla mahdollisimman kattavat tiedot potilaan aiemmasta hoidosta ja lääkityksestä ja tietysti tietojen kattavuus on tärkeää esimerkiksi potilaan kokonaislääkityksen arvioinnin ja lääkkeiden haitallisten yhteisvaikutusten välttämisen kannalta

arvoisa herra puhemies

lääkärihelikopteritoiminta on tullut jo vuosia sitten olennaiseksi osaksi ensihoidon kokonaisuutta ja siksi onkin ollut suuri epäkohta ettei sen rahoitusta ole saatu osoitettua valtion budjetista

haluan kiittää myös substanssivaliokuntaa joka työstäessään omaa mietintöään otti huomioon kriittisen kansalaispalautteen jota me kaikki kansanedustajat saimme

siksi on ensiarvoisen tärkeää että kaikille lapsille ja nuorille voitaisiin taata perheen tulotasosta riippumatta mahdollisuudet harrastaa juuri sitä lajia jota he haluavat täällä salissa on tänään käytetty monta ansiokasta puheenvuoroa tästä aiheesta

meillä on tänä päivänä niinkin kalliita lajeja että niiden kohdalla tämä ei yksinkertaisesti ole mahdollista ja liian usein urheiluharrastus kaatuu kallisiin varusteisiin tai lisenssimaksuihin liian monen lapsen kohdalla

me kuulimme ympäristövaliokunnassa laajasti eri asiantuntijoita ja heidän sanomansa oli niin kuin yleensä asiantuntijoilta puolesta ja vastaan mutta selkeästi suurempi osa näki esityksessä duubioita

sananvapauden rajoja hämmennetään tehokkaasti ja eri käsitteillä pelataan varsinkin sosiaalisessa mediassa varsin laajasti ja sitä tekee myös valitettavasti osa päättäjistä

lisäksi on tietysti tärkeää että eri lajien kohdalla olisi mahdollisimman matala kynnys kokeilla ja aloittaa jokin harrastus sitten vakituisemmin

on myös syytä todeta että työmarkkinaratkaisuun liittyen on mahdollista etten sanoisi hyvin todennäköistä että vielä ennen joulutaukoa näemme toisen talousarvioesitystä täydentävän esityksen

itse haluan korostaa tässä keskustelussa sitä miten arvokasta ja pyyteetöntä työtä suomessa tehdään erilaisissa urheiluseuroissa

sitä vapaaehtoistyön tunti ja työmäärää kun pysähtyy hetkeksi miettimään niin ymmärtää missä mittakaavassa tämä toiminta pyörii ja mikä sen merkitys tälle yhteiskunnalle oikeasti on

maahanmuutto haastaa suomalaisen yhteiskunnan ja ratkaisut näihin haasteisiin löytyvät vain yhteisen pohdinnan kautta eivät ääripäiden kärjistyksillä eivät vihapuheella mutta eivät myöskään syyttelyllä

keskustelualoite liikunnan ja urheilun edistämisestä on tärkeä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta

tästä nykyisestä jo voimassa olevasta mallista pitää voida tehdä niin houkutteleva että se kiinnostaa eri toimijoita ja rakennuttajia laajemmin kuin tällä hetkellä

lopuksi haluan todeta kun puhutaan ihmisten hädästä avuntarpeesta ja ihmisarvosta että pitää muistaa että kyse on aina yksilöstä ja ainutkertaisesta elämästä

tulevaisuutta ajatellen kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on pidettävä itsestään selvänä hallinnonalojen yhteistyötä liikunnan ja liikkumisen voitoksi

tässä lopuksi voisin edustajakollegoille heittää sellaisen omantunnonkysymyksen kun olemme täällä tänään puhuneet varsin mittavan määrän tästä päivän aiheesta että kuljetatteko lapsianne lapsenlapsianne harrastuksiin ystäville kouluun vai teettekö sitä tärkeää kasvatustyötä ja annatte sen signaalin että hyötyliikunta arjessa on yhtä tärkeää kuin ne varsinaiset harrastukset

elämme aikaa jossa kaikesta säästetään ja leikataan ja se velvoittaa meitä siihen että olemme entistä tarkempia mihin julkinen tuki suunnataan

arvoisa puhemies

politiikka on siitä ihmeellinen laji että mustaa tehdään valkoiseksi ja valkoista mustaksi varsin mielellään ja minun mielestäni tässä tämänpäiväisessä keskustelussa tämä on tullut kyllä varsin selkeästi esille

arvoisa herra puhemies

takuueläkekorotus on hallituksen toimesta hyvin tervetullut teko tässä valtiontalouden tilassa mutta sitten kun tätä kokonaisuutta ajattelee ja pohtii mitä tässä on tulossa eläkkeensaajien kohdalla tämä tuntuu varsin pahalta

se ei ole puute asunnoista se ei ole myöskään joka seudulla puute vuokra asuntotuotannosta vaan se on puute niistä asunnoista joissa pienituloinen ihminen pienituloiset perheet pystyvät asumaan

kuten täällä on monta kertaa tänään todettu esitys on hankala varsinkin pienten kuljetusyrittäjien kannalta varsin hankala mutta eu direktiivin edellyttämät asiat on kuitenkin laitettava lakiin

elikkä siis eläkkeensaajan asumistuki pienenee asiakasmaksut ja palvelumaksut nousevat lääkekorvausten taso pienenee indeksit jäädytetään kukin tässä salissa tietää mitä tämä lopputulos sitten loppupeleissä on eläkeläisten kukkarossa

suomi on vastustanut tähän saakka lain toimeenpanoa varsin ymmärrettävistä syistä täällä on tullut tänään salikeskustelussa paljon niitä syitä mutta on syytä myös muistaa että komissio on todellakin helmikuussa ilmoittanut suomelle nostavansa kanteen direktiivin toimeenpanon laiminlyömisestä

hyvät kollegat

vaikka tähän takuueläkkeeseen tämä pieni korotus onkin tulossa se on tietysti yksi hyvä signaali sen on joku hallituspuolueista saanut sinne ohjelmiin ja toteutuksiin laitettua loppuun saakka todellakin lopputulos on kaiken kaikkiaan hyvin negatiivinen

minulla on myös ollut ilo tästä aiheesta keskustella hänen kanssaan viime vaalikaudella monet monet kerrat työ ja tasa arvovaliokunnan puitteissa

minä haluan kuitenkin muistuttaa teitä hyvät kollegat että tämä työmarkkinatuen tarveharkinnan poisto oli hallitusohjelmakeskusteluissa mukana ja kuuluu nyt sitten siihen sarjaan että näitten pitkien vääntöjen jälkeen joita kuusi puoluetta teki hallitusohjelmakirjaukseksi saimme tämän että selvitetään mahdollisuudet luopua työmarkkinatuen tarveharkinnasta

sitten jos mietitään tätä keliakiakorvauksesta luopumista niin se on myös nykyiseltä hallitukselta varsin ikävä tämmöinen poliittinen arvovalinta

työelämä ja tasa arvovaliokunta kirjasi mietintöönsä sen tärkeän periaatteen johon tämä esitys on perimmiltään lähtenyt puuttumaan eli sen ajatuksen että työaikojen vaikutuksiin niin työntekijöiden kuin yrittäjienkin terveyteen ja hyvinvointiin pitää kiinnittää nykyistä enemmän huomiota

monen vuoden jälkeen saatiin viime vaalikaudella edes pienen pieni korotus tähän kyseiseen korvaukseen ja nyt hallitus on siis viemässä koko korvauksen tyystin pois

kiitos ensinnäkin hallitukselle ja ministeri anttilalle jotta saadaan yleensä käsitellä eduskunnassa selontekoa ruokapolitiikasta ja kaiken lisäksi vielä luomuviikolla

täällä keskustelussa tänään todettiin edustajakollegan toimesta että tämä ruokavaliokorvaus jota keliaakikoille on maksettu on eriarvoistava muihin sairauksiin verrattuna

lopuksi on todettava vaikka tänään täällä salissa mielestäni onkin muuta aika monessa puheenvuorossa todistettu että valiokunta selvitti varsin kattavasti valiokunnan puheenjohtaja filatovin johdolla lievimmän vaihtoehdon lain kirjauksille direktiivin velvoitteen kattamiseksi

täytyy kuitenkin todellakin muistaa se että hallitus tekee tämän leikkauksen pelkästään valtiontalouden säästötarpeella ei siinä ole tasapuolisuutta mietitty

niin kaipaan minäkin

selonteossa nousee kiitettävästi esille lähi ja luomuruuan merkitys niin ihmiselle itselleen kuin myös kokonaistaloudellisesti eri seutuja ajatellen

minä kaipaan usein tähän saliin älyllistä rehellisyyttä

ja jos mietitään tätä edustaja eerolan kysymystä mitä mepit ovat tehneet ja piiloudutaanko täällä jonkun direktiivin taakse niin varsin selkeästi on tullut esiin se että tätä direktiiviä on vastustettu suomessa

minä tiedän että itse edustaja rehula on tehnyt hyvää työtä näissä asioissa mutta jotenkin tästä rehellisyys termistä on aina silloin tällöin tässä salissa hyvä muistuttaa

niin kuin täällä on tänään todettu keliakia on erittäin vakava autoimmuunisairaus ja gluteeniton ruokavalio on ainut tapa hoitaa tätä kyseistä sairautta

arvoisa rouva puhemies

viime kaudella ministeri ihalaisen johdolla työllisyyspolitiikkamme oli aktiivista ja hankalaan tilanteeseen vastattiin muun muassa nuorisotakuulla ja työllisyysmäärärahojen kanssa elettiin pääsääntöisesti ajassa